kuten paavo lipponen eilen totesi on kansallisten parlamenttien kannalta erittäin huolestuttavaa että saksa ja ranska komission lailla ryhtyvät ajelehtimaan ja runttaamaan tiettyjä malleja eteenpäin

sen takia työllisyys ja talous ja kasvupanostukset joita myös sosialidemokraattien ohella eri puolueet ovat tuoneet esille on nyt tärkeä kyllä käydä läpi

hallitusohjelmassa totesitte

sen sijaan että ruuan arvonlisäveroa alennettiin yli puolen miljardin euron edestä tulonjakovaikutus olisi toteutettu tehokkaammin tuloverotuksen kohdennetulla alentamisella ja sosiaalietuuksien korottamisen avulla

gwion esitti seuraavaksi edustaja tiilikainen heinonen koirineen ei voi kyllä syövät ja metsäministeriä

yhdeltä tytöstä aiheesta on kysytty lisäkysymyksen muotoutumaan ostorajamäki arvoisa puhemies

mutta keskustalle täytyy sanoa että en ymmärrä kyllä että te haluatte työpaikkasopimista voimakkaasti rohkeasti viedä eteenpäin

millä tavalla tältä osin sisäministerit ovat käyttäneet esimerkiksi rajat ylittävän terrorismin torjunnan tietojen vaihtoa ja yhteistyötä ja miten erityisesti tähän suomen tilanteeseen on itse asiassa toiminnallisesti nyt reagoitu

eräs sotaveteraani kysyi viime viikolla minulta missä on talousrikollisten ja veroparatiisiasiakkaiden isänmaa

sosialidemokraattien vastustus ja onneksi voimassa oleva perustuslaki estivät taas rikkaiden vapauttamisen perintöverosta

siellä luetellaan maltaa kyprosta irlantia portugalia espanjaa italiaa pitkä liuta

mitä te haluatte sanelua ja kovia arvoja työpaikoille

herra puhemies

normaalimeno kuntatalouden peruspalvelujen tukeminen olisi neljä kertaa tehokkaampaa kuin nämä veronkevennykset tässä vakavassa kriisissä joka tulee näkymään monella tavalla myös työttömyyden mutta myös talouden perustan osalta

se tässä on nyt juuri vaarana että niin keskustan kuin kokoomuksen taholla lähdetään siitä että yksityistetään myydään kansallisvarallisuutta ja isänmaata pilkkahintaan paniikissa

yhtenäiset menettelytavat euroopan unionissa ovat senkin takia tarpeelliset että paine eri alueilla on entistä kovempi muun muassa välimeren alueella ja turvansaantioikeudet ja menettelytavat eivät ole vielä riittävän yhtenäisiä ja hyväksyttäviä

ongelma on nyt se että te olette työsuojelun ja myöskin tuottavuusohjelman yleisellä leikkauksella työsuojeluhenkilöstön vähentämisellä heikentäneet myöskin mahdollisuutta puuttua muun muassa laittomaan työntekoon

markkinatilanne ei sitä suosi

talvivaarasta on jo puhuttu paljon mutta on todella erittäin suuri karhunpalvelus suomen suurille kaivannaisteollisuuden mahdollisuuksille itä ja pohjois suomessa jos tätä asiaa ei kunnolla läpikäydä ja myös arvioida ja katsota jatkoa

esimerkiksi metsähallituksen yhtiöittäminen jota on voimakkaasti kokoomuksen toimesta ajettu tarkoittaa juuri kansallisvarallisuuden ja myös suomen tulevaisuuden vaarantamista

työpaikkansa menettäneen lomautetun ja työttömyysuhan alla olevan ihmisen kouluttamiseen ja tukeen on panostettava vahvasti

tältä osin perheiden yhdistämiskäytäntöä on pikaisesti suomessa tarkistettava koska nyt esimerkiksi on syytä epäillä että turvapaikan hakemiset tapahtuvat ainakin osittain organisoidusti järjestäjien kautta

itse asiassa ympäristöystävälliset vesiteknologiavaihtoehdot olivat talvivaaran käynnistyessä valittavissa mutta ne hukkuivat ahneuden alle

onko talousrikollisuus sitten ollut oikeistohallituksen painopiste

henkilökohtaisena arvionani kyllä totean että paniikissa kun on tehty niin paniikista seuraa aina vaikeita ja raskaita laskuja ja seuraamuksia

kansalaisten perusturvallisuus on riippuvainen kuntien sosiaali ja terveydenhuollon sekä opetustoimen palveluista

tuhat alaikäiseksi ilmoittautunutta viime vuonna ilman että tämän kanssa olisi ryhdytty toimenpiteisiin on eräs merkki suomessa

onko hallitus asettanut talousrikollisuuden torjuntaan valmisteluryhmiä

sekä kuntatalouden heikkeneminen että kiristyneet rahoitusmarkkinat estävät kuitenkin kuntia tekemästä järkeviä ja perusteltuja investointeja

arvoisa puhemies

uusiutuvan energiatuotannon kannalta on erittäin tärkeätä että metsäteollisuuden toimintaedellytykset ovat kunnossa että puuraaka aineen hankinta kohtuuhintaisesti kilpailukykyisesti on kunnossa ja että teollisuuden energiaverotus on myöskin hallinnassa

oli olemassa täsmälliset tiedot siitä että valittu vaihtoehto on ympäristökatastrofi vain sen takia että johtaja perälle se tuotti paremman nopeamman katteen

tulee kyllä mieleen näistä yksityistämisinnoista ja valtion omistuksen myynnistä että missä määrin mandatumit ja wahlroosit ovat nyt tällaisessa tilanteessa tärkeämpiä kuin suomen kansallisvarallisuuden ja paremman tuloksen aikaansaamisen miettiminen

ei ole

tämän solmun aukaisussa tarvitaan myös valtiota ja sen vahvempaa luotonottokykyä ja hyvää taloustilannetta

oikeistohallitus ei ole tarttunut tähän ongelmaan

puhutaan niin mittavista summista että onhan niillä valtiontalouden kestävyyteen vaikutus onhan niillä vaikutus siihen miten me tässä vaikeassa tilanteessa selviämme ihan niin kuin pelkäsimme ja siksi vastustimme

oikeudelliset ja ympäristövastuut selvitettäkööt perusteellisesti

siellä on keskeisesti mukana ministereitä jotka vastustivat täällä muun muassa suomen liittymistä rajat ylittävän järjestäytyneen rikollisuuden terrorismin ja laittoman muuttoliikkeen torjuntaan

lainsäädännöllä olisi pitänyt myös luoda järjestelmäperusteisia valvonnan muotoja kuten ravintola ja rakennusalalla työntekijöiden henkilökortit joista ilmenisi myös verojen maksu

kumpula natrin mainitsemassa pienpuun energiatuessa vielä hallitus ja ministeri pekkarinen olivat sitä mieltä että myös metsähallituksen valtion omistamat metsät voivat olla tässä raaka aineen hankintalähteenä mukana

pitää olla myös aktiivista otetta kehittämisessä valtion puolella

hallitus on tehnyt kaikki uudistukset vasta jälkijunassa

meidän hallituksemme silloinen esitti eduskunnalle että hallituksen esityksestä perusteluista te löydätte että on epätodennäköistä että näitä takauksia tarvitaan

edellisen hallituksen esittämä käännetyn arvonlisäveron käyttöönotto oli hallituksen ja ministeri kataisen jarrutuksen kohteena ecofin neuvostossa saksan yrittäessä sitä laajentaa

saman lainsäädännön aikana millä nyt on telakkapuolella ja talvivaarassa valtio liikkunut ministeri pekkarisen ja häkämiehen aikana kemijärvi lakkautettiin

lisäbudjetilla painotetaan tiettyjä tärkeitä kärkiasioita kuten meri ja telakkateollisuuden ja sitten muun muassa infran puolella

uusilla satsauksilla koko julkinen sektori voisi säästää pidemmällä aikavälillä kalliista sairaanhoitokuluista muun muassa mitä homeen aiheuttamat krooniset taudit merkitsevät tänä päivänä kouluissa ja monissa laitoksissa

samoin hallituksen piirissä on harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnassa selvästi sisäministeriössä jarru päällä

nyt tämä kovasti rahastuksen puolelle kääntyvä mtkn poliittinen jaosto maa ja metsätalousvaliokunnassa teki sellaisen rajauksen että valtion metsät pantiin ulos tästä

ihan sama lainsäädäntö oli voimassa

eu ministerineuvostossa franco frattinin kanssa käynnistämämme laitonta ulkomaista työvoimaa pitäviin työnantajiin kohdistuvat rikosoikeudelliset sanktiot ovat poltelleet hallituksen näppeja

tältä osin on myös tärkeää noteerata yhtä aikaa kun käsitellään lisäbudjettia viime perjantaina valtiovarainvaliokunnassa hyväksytyn valtiontalouden kehyksiä koskevan mietinnön ja sen eduskunnan lausu mien kokonaisuutta

näillä perusteilla nämä televisiossakin mustan valkoiseksi puhuneet entisetkin asiantuntijat sixten korkmanit ja kaikki pitivät epätodennäköisinä näitä

ei kyllä täytyy sanoa että nyt itse asia alkaa kärsiä tämän viimeistä päivää tapahtuvan rahastuksen merkeissä

ja herra puhemies myöskin soklin osalta on sanottava että on erittäin tärkeätä mitä valtiovarainministeri totesi että me siltä osin osoitamme logistiset edellytykset muun muassa raideliikenteen ratkaisuilla sen hyödyntämiselle

samaan aikaan kun me täällä suoraan sanoen vähän hämmennämme tilannetta niin kunnissa vastuulliset päättäjät yli puoluerajojen näkevät kuntarajojen ja maakuntarajojen yli miettivät miten kansalaisten perusturvallisuus perusterveydenhuolto perus ja erikoissairaanhoito järjestetään

toimiva liikennejärjestelmä ja pitkäjänteinen liikennepolitiikka tukevat elinkeinoelämän toimintamahdollisuuksia ja kilpailukykyä sekä sitä kautta talouskasvua

tässä on tyypillinen esimerkki siitä millä tavalla kasinokapitalismin kriisin maksavat nyt syyttömät eri tavalla eri maissa

niissähän oli nimenomaan selkeä viesti siitä että tässä vaikeassa talous ja työllisyystilanteessa yhtä lailla kuin valtiontalouden vakauttamisen ja valtion velkaantumisen näkökulma pidetään mielessä on oltava oikeita vipuvarsia kasvupanostuksia

haluan tässä yhteydessä nyt korostaa sitä että meidän on eun yhteisen turvapaikkapolitiikan osalta myös varmistettava tehokkaat palautukset

kaiken kaikkiaan ervvn osalta käsitykseni on että sillä ei ole rahaa eikä enää rahaa reagoida

suomessa on erittäin tärkeätä että me nyt pohtisimme laajemmin näitä kysymyksiä millä tavalla meidän valtiontaloutemme kriisiytyminen heijastuu arjen turvallisuuteen ja sosiaaliseen puoleen

tullin verottajan työsuojelun ja keskusrikospoliisin henkilöstöleikkaukset vaarantavat meidän kaikkien arjen turvallisuutta

kansallisen selviytymisen ja eheyden kannalta on kyllä nyt rehellisesti myös käytävä arvokeskustelua ja ratkaisuiden arjen vaikutuksia paremmin läpi kuin me ehkä teemme täällä

evm tarvittaisiin tietysti nopeasti ja toisaalta sitten myöskin italian mutta erityisesti myös ranskan osalta lähestytään varmasti myöskin uusia vaikeita seuraamuksia tässä järjestelyssä

tämä koskee kuten myös hallituksen taholta valtiovarainministeriö on itse todennut myös elokuun budjettiriihen yhteydessä koottavaa lisätalousarviota jonka pitäisi olla täsmärappausta nimenomaan tämän vakavan talous ja työllisyystilanteen ja sosiaalisen kriisin tarpeisiin

myöskin tämä kansallinen käsissäpito näissä kotouttamistoimissa on puutteellista juuri sen takia että tällä hetkellä ministeriö ei ole pystynyt arvioimaan kotouttamispaineiden kasvua ei taloudellisia vaikutuksia ja erityisesti hallitsemattoman maahanmuuton vaikutukset tulevat tätä kautta olemaan myöskin sisäiseen turvallisuuteen ulottuvia

orvon ja backmanin työ oli erinomaista konkreettista kentän tilanteen läpikäyntiä ja sote ja kuntarakenteen aitoa edistämistä

käsittämätöntä on juuri keskusrikospoliisin toimintaedellytysten vaikeuttaminen koska se on kovan järjestäytyneen talousrikollisuuden torjunnan keskeisin työkalupakki

tulo ja terveyserot ovat kasvaneet

kansaneläkelaitoksen valtuutettuna lukuisia selvityksiä läpi käyneenä ja myös kansanterveysjärjestöissä mukana olleena on selvästi jo käynyt ilmi että kolmasosa pitkäaikaistyöttömistä ei pysty lunastamaan heille määrättyjä lääkkeitä

se vastasi siis eri alueiden kysymyksiin

yksi olennainen vipuvarsi on elinkeinoelämää ja kilpailukykyä edistävät väylähankkeet osana suhdanne ja työllisyyspolitiikkaa kuten valtiovarainvaliokunta tässä yhteydessä myöskin kiirehtii

eli on pakko kyllä sanoa että saksalaista talouskeskustelua on syytä kyllä seurata tarkemmin

kuusi vuotta sitten eduskunta käynnisti sosialidemokraattien johdolla viisi merkittävää tiehanketta tampereen läntisestä ohitustiestä alkaen ja ne tulivat välttämättömään tarpeeseen

me olimme selvästi alkuperäisen ministeri thorsin esityksen myötä menossa vanhan ruotsin tielle täysin eun maahanmuutto ja turvapaikkapolitiikasta poikkeavalle tielle joka oli synnyttämässä nimenomaan väylän laittoman maahantulon parempaan hoitamiseen suomessa

me olimme valtiovarainvaliokunnan puheenjohtaja sasin kanssa käymässä tässä hiljan berliinissä erittäin tärkeä matka ja monta kertaa tuli mieleen viime kaudella että olisi ollut hyvä kun berliinin koneet olisi löydetty paremmin

arvoisa puhemies

suomalaisten eriarvoisuus on kasvanut voimakkaasti

kelan työnantajamaksun poistolla perusetuuksien rahoitus joka kataisen johdolla siirrettiin budjettirahoitteiseksi porvarihallituksen aikana kyllä selvästi näkyy kelan ja myöskin vammaisetuja koskevien päätösten kiristymisenä

virken eli verohallinnon talousrikollisuusyksikön perustaminen on jo viime hallituskaudella aloitettu hanke joka nyt viime metreillä vakinaistetaan

heikoimmin palvelut pystytään turvaamaan päihderiippuvaisille mielenterveyspotilaille ja lastensuojelun tarpeessa oleville lapsille

kilpailukykyä ja työllisyyttähän tässä tuetaan liikennehankkeiden ja laivanrakennuksen innovaatiotuen ohella lng terminaalien rakentamisella ja valtion tukeman asuntotuotannon vauhdittamisella

hallituksen tavoitteet osallisuuden lisäämisestä sekä köyhyyden ja syrjäytymisen vähentämisestä eivät myöskään näy käynnistetyissä hankkeissa

olittehan te edellisessä porvarihallituksessa myymässä valtion omistusta kemiran tuhoamassa kasvun eväät hävittämässä veropohjaa murentamassa ja tekemässä myöskin tältä osin aikamoista perintöä meidän nykyiseen tilanteeseen

hallituksen edesvastuuton esitys sallia työnantajille mahdollisuus vapaasti tuoda työntekijöitä eun ulkopuolelta on ehdottomasti pysäytettävä